eli ei tässä nyt siitä voi olla kyse vaan kysymys on ylipäätään siitä että on jotkut säännöt jolloin ihminen tietää jo etukäteen onko hänellä oikeus päivärahaan vai ei

tämän lakiesityksen ideana on se että parannetaan määräaikaisesta työsuhteesta työttömiksi jäävien sekä lomautettujen oikeutta muutosturvan toimintamalliin liittyvään työllistymisohjelmaan

sitten toinen väite siitä että tämä olisi ikään kuin ensimmäinen askel siihen että suomalaisille opiskelijoille tulee lukukausimaksut

ei voi kauempana totuudesta olla koska juuri siitähän tässä on kyse että me saamme lisää tuloja oppilaitoksille jotta ne voivat tarjota suomalaisille ja eu ja eta alueen opiskelijoille ilmaista opetusta

tässä suhteessa on varmaan syytä kiinnittää huomiota siihen että myöskin te toimistojen resursseja tulee määräaikaisesti vahventaa erityisesti silloin kun tämä työttömyyden kasvu on nyt ollut varsin voimakasta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

työttömiä nuoria on monenlaista joukkoa

valiokunta kuitenkin korostaa että työtä määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien aseman parantamiseksi tulee jatkaa myös jatkossa ja yhtenä kohtana on se että helpotetaan edelleen heidän mahdollisuuksiaan päästä muutosturvan piiriin

siellä on niitä jotka ovat hyvin motivoituneita hyvin koulutettuja joilla ei ole mitään muuta ongelmaa kuin se että juuri tällä hetkellä ei ole heille soveltuvaa työtä tarjolla

arvoisa puhemies

ja on aivan päivänselvää että täällä salissa ei varmaan ole ainuttakaan kansanedustajaa joka haluaisi että suomalaisilla opiskelijoilla olisi lukukausimaksut

sen lisäksi siellä on niitä jotka tarvitsevat hyvin huomattavia tukitoimenpiteitä jotka ovat jo syrjäytymisuhan alla tai jo syrjäytyneet

arvoisa puhemies

on myöskin olennaista pystyä tiedottamaan näistä lakimuutoksista ruohonjuuritasolla jotta väliinputoajia ei tiedonpuutteen vuoksi synny

se on yksi meidän suurimpia saavutuksia suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa että jokainen voi opiskella niin pitkälle kuin omaa kykyä ja motivaatiota riittää vanhempien varallisuuteen katsomatta

koulujen työrauhaongelmat ovat nousseet viime aikoina hyvin voimakkaasti esille ja muun muassa opettajan ammattijärjestö on vaatinut toimia työrauhan turvaamiseksi kouluissa useitakin toimia

heidän osaltaan kyse on siitä että elämänhallinta pitää ylipäätään saada oikealle tasolle ja myöskin sitä kautta koulutus ja ehkä muiden elämäntilanteeseen liittyvien asioiden hoito kuten vaikka päihdekuntoutus niitten osalta jotka sitä tarvitsevat velkaneuvonta niitten osalta jotka sitä tarvitsevat

kyse on direktiivin täytäntöönpanon oikaisemisesta ja siitä että etninen syrjintä kielletään myös eräissä niistä tilanteista joissa se tähän asti on ollut mahdollista

arvoisa puhemies

myös

t pai pai myöskään yhdysvallat tai kiina tai iso britannia tai mikä tahansa muukaan maa ei voi tarjota ilmaista koulutusta kaikille ihmisille maailmassa

heidän osaltaan on niin että sinänsä tämä taantuma ei ole vaikuttanut paljonkaan heidän tilanteeseensa jos vaan pidetään kiinni siitä kuten tässä esityksessä pidetään että esimerkiksi työpajoilla resursseja on

suomi on tätä asiaa käsitellyt varsin pitkään ja nyt olemme siinä tilanteessa että olimme ainoa eu maa joka ei ollut tätä direktiiviä laittanut tässä muodossa käytäntöön ja edelleenkin teemme sen sillä tavalla että laitamme samalla tavalla kuin ruotsi puola liettua ja norja eli rajaamme yksityisten henkilöiden väliset suhteet tämän soveltamisalan ulkopuolelle

siinä säädetään siitä että käytettävissä olevat kurinpitokeinot ovat jälki istunto kirjallinen varoitus sekä määräaikainen erottaminen

no sitten se väite että on valtava tappio että nämä ulkomailta tulevat opiskelijat jotka pääosin ovat lahjakkaita jotka täällä suorittavat opintojaan eivät sitten jää suomeen

sinne on lisätty niitä lisättiin myöskin budjettikäsittelyn yhteydessä ja myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunta oli sitä keskeisesti tukemassa sen lisäksi mitä hallitus jo alun perin esitti eli sinne tarvitaan omia kohdennettuja toimia

nykykäytännön mukaisesti opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä jälki istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus mutta opettajilla ei ole käytössä muita kurinpitomenetelmiä tottelemattomien oppilaiden kohdalla

tämä koskee myöskin niitä nuoria jotka eivät pääse ammatilliseen koulutukseen lukiokoulutukseen tai kaupalliseen koulutukseen tai jotka eivät ole valmiita siihen hakeutumaan vaan tarvitsevat erilaisia tukitoimia

mutta jos tällä hetkellä katsotaan missä nyt ollaan ja jos hiukan nyt kärjistää niin tosiasia on se että meille tulee eu ja eta alueen ulkopuolelta niin sanotuista kolmansista maista opiskelija hän opiskelee suomessa valmistuu täältä ja lähtee töihin anglosaksisiin maihin missä hänen englanninkielisellä koulutuksellaan on käyttöarvoa

vakavan rikkomuksen tai jatkuvan epäasiallisen käyttäytymisen kohdalla jälki istunnon tai kirjallisen varoituksen jälkeen oppilas voidaan erottaa määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi

tämän direktiivin tavoite on tietysti sinällään hyvä ja kannatettava eli se että etninen tausta ei saa olla syynä minkäänlaiseen syrjintään

eli on hyvin tärkeätä että nämä työpajat kehittyvät ja niillä on mahdollisuuksia vastata juuri tähän tarpeeseen joka näillä syrjäytymisuhan alla olevilla nuorilla on

tässä on kuitenkin yksi yksityiskohta jota pitänee vähän tarkemmin seurata ja jonka vuoksi asia lähetettiin myös perustuslakivaliokuntaan ja se liittyy asunnon vuokraustilanteeseen

tämä on se tilanne ja tämä tilanne voidaan muuttaa sillä että meille tulee voimakas kannustin verovähennysoikeuden kautta siihen että kannattaa jäädä tänne suomeen näitten opintojen jälkeen

mutta näiden kahden ryhmän ikään kuin helpoimmin työllistyvän ja kaikkien vaikeimmin työllistyvän välissä ovat ne jotka ovat hyvänä aikana työllistyneet ainakin osa aikaisesti määräaikaisesti tai vuokratyövoiman kautta ja heidän tilanteensa on tällä hetkellä kaikkein haasteellisin

eli nämä henkilöstölisäykset ovat tarpeen ja niillä edesautetaan sitä että myöskin tämän lakiesityksen tavoitteet työttömäksi jääneillä ja lomautettujen tilanteen helpottamisesta ja toimenpiteiden aikaistamisesta saadaan käytännössä mahdolliseksi

eli kun sijoitusasuntoa vuokrataan jatkossa niin että se on yleisölle tarjolla julkisesti niin silloin kun sitä sitten täytetään ja valitaan joku vuokralainen asuntoon perusteena ei saa olla tämän vuokraajan etninen alkuperä

eli onnistuessamme me saamme tänne enemmän opiskelijoita saamme tuloja korkeakouluille ja saamme vielä jäämään nykyistä enemmän opiskelijoita suomeen

kaikkein suurin riski näin yhteiskunnan kannalta on se että tästä väestä halutaan nyt sinne vaikeasti työllistettävien ja syrjäytymis uhan alla olevien joukkoon

tähän lakiesitykseen sisältyy myöskin vastalause jossa ovat mukana valiokunnan oppositioryhmät

perusopetuslaissa todetaan että oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi jos on olemassa vaara että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi

eli jos tämä hyvin menee niin kaikki voittavat

arvoisa puhemies

se pitää pystyä estämään ja sen takia palkkatuki ja erilaiset koulutusmuodot tulee kohdentaa nimenomaan tälle väelle toki unohtamatta vastavalmistuneita koska vastavalmistuneiden on tietysti tässä tilanteessa hyvin vaikea löytää työpaikkaa erityisesti silloin kun valmistutaan sellaisille aloille joilla monissa yrityksissä on irtisanomisia lomautuksia päällä ja sitä kautta on mahdoton palkata nuoria vaikka halua olisikin

ministeri kävi hyvin läpi sen kuinka tehokkaasti on pystytty taistelemaan tätä nuorisotyöttömyyttä vastaan joka vuosi sitten tässä salissa oli kaikkein suurin ongelma

toki kaikki muut valintakriteerit saavat edelleen olla samalla tavalla kuin tähänkin asti kuten muun muassa vuokrattavan varallisuus ja vuokranmaksukyky ja muut sen tyyppiset asiat mutta tämä etninen alkuperä kohta tässä muuttuu

mutta on totta kuten ed

gustafssonkin sanoi että pitkäaikaistyöttömyydestä tulee se ongelman ydin jatkossa koska kun työmarkkinat vetävät paremmin niin helpommin työllistyvät työllistyvät automaattisesti

arvoisa puhemies

pitkässä juoksussa työllisyys niin nuorten kuin muidenkin osalta riippuu vain ja ainoastaan siitä kuinka suomi pärjää maailmanlaajuisessa kilpailussa kuinka hyvin meidän vientiteollisuutemme pärjää siinä miten meidän palvelujemme vienti kehittyy eli ne isot asiat tulevat silloin vastaan

jos rehtori voisi evätä oppilaan oi keuden osallistua opetukseen omalla päätöksellään edes muutaman päivän ajaksi olisi toimenpide huomattavasti tuntuvampi ja siihen voitaisiin liittää suoraan konsultaatio oppilaan vanhempien kanssa

meillä on muutamia hyviä esimerkkejä esimerkiksi kinnulassa paltamossa sellaisia malleja joissa on aivan aidosti otettu tanskan mallin mukaisesti kokonaisvaltaisesti haltuun se työtön ja sillä tavalla että rakennetaan niitä putkia niin että katsotaan mitkä ovat ne syyt minkä vuoksi hän ei työllisty

siihen liittyy ydinvoimaratkaisu

meidän on tehtävä siellä oikeita valintoja jotta suomella on kilpailukykyä nimenomaan suomalaisella teollisuudella on kilpailukykyä koska me emme voi menettää niitä teollisuuden työpaikkoja

arvoisa puhemies

on tietysti hyvä että tähän asiaan on paneuduttu ja sinänsä mitä tässä vasemmistoliiton puolelta on tuotu esille varmaan asian näinkin voi nähdä tässä irtisanomissuojakysymyksessä en sitä ollenkaan väitä

suomella on erittäin hyvä kilpailukyky telakkateollisuudessa erityisesti kaikkein vaativimmissa töissä huippuristeilijöiden rakentamisessa mutta tällä hetkellä niillä ei ole kysyntää

mutta kun ajatellaan sitä tilannetta missä me olemme nyt ennen kuin tämä laki menee läpi niin nyt me olemme niissä tilanteissa joita itsekin tässä aiemmin kuvasin joissa automaattisesti on joutunut henkilö siihen tilanteeseen että hän joutuu irtisanomaan itsensä vaikka yrityksellä jossa hän on töissä ei ole minkäänlaisia taloudellisia vaikeuksia eikä siellä ole minkäänlaisia irtisanomisjärjestelyitä päällä mutta yrityksessä henkilöstöpolitiikka on rakennettu niin että tietyn ajan ylittäviä poissaoloja töistä ei enää hyväksytä

tämän välivaiheen yli on päästävä jotta jatkossa tämä yksi meidän taloutemme kultamuna voi toimia ja tuoda lisää hyvinvointia meille

oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä jäljellä olevan työpäivän sekä enintään kolmen seuraavan työpäivän ajaksi jos on olemassa vaara että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi

viime aikoina kustannukset ovat nousseet erityisesti jäänmurron vuoksi koska on ollut poikkeuksellisen kovia talvia

saadun selvityksen mukaan esimerkiksi jäänmurtajien polttoaineen hinta on nelinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja se tietysti olennaisesti vaikuttaa myöskin väylämaksujen hintaan

eli haluan korostaa siis sitä että tällä mennään nyt merkittävästi eteenpäin tällä hallituksen esityksellä ja valiokunnan mietinnöllä mutta samalla myös sitä että koska kyse on uudesta käytännöstä niin on hyvin tärkeää että seurataan miten tämä käytännössä toteutuu mitä vaikutuksia sillä on omaishoitajiin heidän asemaansa mitä vaikutuksia sillä on yrityksiin niiden toimintakykyyn ja palataan sitten myöhemmin kun nämä kokemukset on saatu

minä pidän myöskin tärkeänä sitä samalla tavalla kuin edellinen puhuja että nämä metsätiedot ovat olemassa mutta on tärkeää että metsänomistaja itse pystyy vaikuttamaan siihen millä tavalla näitä luovutetaan eteenpäin

ensin haluaisin todeta edustaja toivolalle joka oli huolissaan perheenyhdistämisestä että minun käsitykseni on kyllä se että jos kansainvälistä vertailua tehdään niin se kenellä kaikkein vaikeinta on suomeen perheensä yhdistää on se joka on täällä töissä koska heiltä vaaditaan varsin korkeita tulorajoja mutta sen sijaan muilla perusteilla tulleilta näitä tulorajoja ei vaadita

keskustelu on ärtynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään jäseniä

arvoisa puhemies

ymmärrän sen että niitä ei vaadita heiltä joilla on kansainvälinen pakolaisstatus mutta muuten on kyllä viisasta pitää varsin tiukkaa linjaa tässä perheenyhdistämisessä jotta sitten kotoutumisessa ei tulisi hankaluuksia

poliisin määrärahoista

mitä sitten liikkuvaan poliisiin tulee niin liikenne ja viestintävaliokunta kuuli tässä asiassa varsin perusteellisesti eri tahoja ja lähinnä sieltä välittyi kaksi huolta

toinen on se että pitkässä juoksussa ei kävisi niin että liikennevalvonnasta tulee ikään kuin toissijainen tehtävä olkoonkin että paikallispoliisin toivomus on kaikkein tärkein

lain tarkoituksena on korvata nykyiset työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymistä koskevat säännökset ja tehdä niihin perustuslain edellyttämät ja muut lakitekniset muutokset

on erittäin suuri vaara että se tulee myöskin korottamaan merenkulun kustannuksia merkittävästi joten kaikki apu joka on mahdollista tehdä sen eteen että nämä kustannukset eivät kohtuuttomasti nouse on järkevää käyttää mutta tietysti on myöskin niin että väylämaksujen tulojen on arvioitu tulevan vuoden talousarvioon ja täytyy myöskin sitä noudattaa

ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön koneita henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien yhdenmukaistamisdirektii vien ilmoitettuja laitoksia koskevat säännökset

arvoisa puhemies

luin tämän sanatarkasti koska kyse oli varsin teknisestä muutoksesta ja valiokunnan kannanotto kuuluu kaikessa lyhyydessään niin että valiokunta esittää että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

tämä lakiesitys on edennyt valiokunnassa yksimielisesti ja ilman suuria poliittisia vääntöjä

valiokunnan mietintö ei ole yksimielinen vaan siihen sisältyy opposition hylkäysvastalause

asia koskee erityisesti epätyypillisissä työsuhteissa olevia merityöntekijöitä työntekijöiden kotimatkaoikeuksia ja työnantajan velvollisuutta korvata työntekijän sairaanhoitokustannuksia

myöskin täsmennetään vahingonkorvausta koskevia säännöksiä ja työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa jatkossa myös merenkulkua koskevien työehtosopimusten yleissitovuuden

täällä on paljon puhuttu siitä mikä on lainanantajan ja mikä on lainanottajan vastuu ja varmasti molempien on syytä katsoa peiliin

mutta kyllä tässä on kuitenkin se hyvä muistaa että ei rahoituslaitoksen kanssa joudu ongelmiin muuta kuin sellainen joka on velkaantunut ja erityisesti joutuu sellainen joka on ylivelkaantunut

tässä on jo vähän enemmän myöskin sisällöllistä asiaa kuin tuossa edellisessä esityksessä

suurin ongelmahan on ollut siinä että kun on ollut hyviä aikoja niin silloin on eletty niin että tulot ovat olleet suurin piirtein yhtä suuret kuin menot ja kun on ollut huonoja aikoja silloin on otettu rutkasti lainaa

tätä lakiesitystä henkilöstörahastolaista ja sen muutoksista valiokunta käsitteli viime keväänä varsin perusteellisesti ja tämä mietintö sitten heti syksyn ensimmäisenä työnä tehtiin

onneksi suomi on yksi parhaista jolla tätä on tapahtunut vähiten mutta meilläkin on tapahtunut jos katsotaan kuinka vähän maksettiin hyvinä aikoina velkaa pois ja sekin pääosin maksettiin myymällä valtion omaisuutta

perustuslakivaliokunta antoi tästä myöskin oman lausuntonsa ja sen pohjalta valiokunta teki ne muutokset jotka perustuslakivaliokunta halusi

lähinnä siellä keskusteltiin yksityiskohdista liittyen henkilökohtaisen omaisuuden menettämisen korvaamiseen aluksesta poistumisen estämiseen sellaisen henkilön kohdalla joka on käyttäytynyt epäsopivalla tavalla aluksella ja sitten työntekijän henkilökohtaisen omaisuuden korvattavuudesta silloin kun hän on pysähtynyt ryhdytään yksityiskohtaisen

eli tässä ikään kuin euroopan laajuisesti ja maailmanlaajuisesti veronmaksajien näkökulma ei ole näkynyt niin voimakkaasti kuin on näkynyt se näkökulma että on haluttu viedä eteenpäin hyviä asioita jotka ovat kuitenkin maksaneet enemmän kuin mihin valtiolla on ollut varaa

on kuitenkin niin että viime aikoina uusia henkilöstörahastoja juurikaan ei ole perustettu ja tämän lain tavoitteena on nimenomaan soveltaa laajenemisalaa siten että näiden uusien henkilöstörahastojen perustaminen tulisi entistä houkuttelevammaksi

lahtela mainitsi yhden hyvän puolen ja onhan tässä selvä parannus muun muassa se että työssäoloehto lyhenee ja muutosturva pitenee

tämä on ollut se seuraus siitä tilanteesta ja se on myöskin se asia joka tästä pitää oppia että valtioidenkin on toimittava jatkossa niin että tulot ovat suhteessa menoihin ja päinvastoin

tämä rikkipäästörajoitus mikä tässä nyt on hyväksytty on erittäin hankala asia saattaa olla jopa kohtalokas

voi olla kuten ed

lakia sovellettaisiin kaikenlaisiin yrityksiin sekä valtion ja kunnan virastoihin ja laitoksiin jos niiden työ tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on vähintään kymmenen

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisina

jos velkaa otetaan se pitää ottaa sellaiseen tarkoitukseen jolla sitten saadaan sellaisia tuloja joilla myöhemmin sitä velkaa voidaan maksaa takaisin ei syömävelkaa eikä sitä että ikään kuin pidämme keinotekoisesti yllä korkeampaa elintasoa koska sen seuraamukset ovat sitten hyvin vaikeat

se heijastuu suoraan vientiteollisuuden alihankkijoiden työllisyyteen mutta ei pelkästään sinne vaan myöskin hyvinvointiyhteiskunnan työllisyyteen koska hyvinvointia ei rakenneta pelkästään hyvällä tahdolla ja kauniilla puheilla vaan nimenomaan sitä pidetään yllä kilpailukyvyllä ja viennillä

henkilöstörahastoon voitaisiin siis uutena asiana siirtää voittopalkkioita ja tulospalkkioita jos ne täyttävät laissa määritellyt henkilöstörahastoerän kriteerit ja koskevat koko hen kilöstöä

arvoisa puhemies

tämähän on osa sitä pakettia jota äsken edellisessä lakiesityksessä käsiteltiin eli sen sijaan että pyrittäisiin siihen ajatukseen että koulutuksessa olemalla pidennetään työttömyyspäivien määrää niin sen sijaan maksetaan siitä parempaa korvausta siltä ajalta kun osallistuu koulutukseen

arvoisa puhemies

myöskin tällä esityksellä parannetaan määräaikaisesta työsuhteesta irtisanotuksi joutuvien ja lomautettujen työntekijöiden asemaa

tässä tilanteessa ei ole mitään muuta tehtävissä kuin tukea hallituksen esitystä ja pitää kiinni siitä että lainaehdot ovat tiukat ja laina annetaan osissa

tämä on nyt erinomainen esimerkki siitä että vaikka ympäristönsuojelu on tärkeätä vaikka itämerestä huolehtiminen on erittäin tärkeätä yli innokas ei saa olla näitä päästörajoituksia hyväksyttäessä

arvoisa puhemies

kyse on siitä että tässä muutetaan merimiesten vuosilomalakia ja merityöaikalakia ja työajasta kotimaan liikenteessä aluksella annettua lakia

henkilöstörahaston pääoma käsittäisi jäsenosuuspääoman ja muun rahastopääoman

minä toivon että tämä asia pidetään myöskin mielessä sitten kun kööpenhaminan kokouksen tuloksia ruvetaan pistämään täytäntöön että ei oteta sellaista näkökulmaa että meidän pitää näyttää esimerkkiä että me teemme asiat monta kertaa paremmin kuin muut tekevät

ensinnäkin tosiaan aivan erinomainen asia on se että tämä nyt on viimein täältä eduskunnasta pujahtamassa ulos ja aivan kuten ministeri täällä aikaisemmin sanoi se on nyt jo vaikuttanut niin että turvapaikanhakijamäärät ovat vähentyneet varsinkin niiden osalta jotka ovat lähellä ikätestiin joutumista eli selvästi sillä on ollut jo etukäteen merkitystä että nämä ikätestit kirjataan lakiin

merimiesten vuosilomalakiin ehdotetun muutoksen mukaan työntekijällä olisi oikeus saada vuosilomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta heti työsuhteen alkamisesta lähtien

ennen kaikkea sitä nopeutetaan

eli tämän tyyppiseen aktivointiin uskon ja että se tulee olemaan hyvinkin järkevää

jos kuitenkin henkilön virkasuhde päättyy esimerkiksi eläkkeelle jäämisen tai taloudellisten tai tuotannollisten perustein tapahtuneen irtisanomisen vuoksi niin silloin nämä säännöt ovat lievemmät

muutoksen myötä merimiesten vuosilomasäännökset vastaavat kansainvälisen työjärjestön yleiskokouksen hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen ja eun merityödirektiivin lomaoikeutta koskevia vaatimuksia ja tämä asia on myöskin kolmikantaisesti täällä kotimaassa käsitelty ja esitys hyväksytty

muun muassa ne muut jotka käyttävät itämerta eivät tällä tavalla toimi kuin me

jos me sillä tavalla toimimme niin yksinkertaisesti meillä ei ole varaa sellaiseen toimintaan koska ne kustannukset meidän elinkeinoelämällemme ja sitä kautta työntekijöille koko yhteiskunnalle ovat täysin kohtuuttomat

varmasti myöskin on erittäin suuri merkitys tällä kasvattilasten perheenyhdistämisoikeuden muuttamisella

henkilöstörahasto ei olisi edelleenkään verovelvollinen

tämän omaehtoisen koulutuksen tulee toki olla sellaista että se sopii henkilön työllistymisohjelman puitteisiin

kun valiokunta käsitteli tätä asiaa niin valiokunta yhtyi tässäkin hallituksen esitykseen yksimielisesti mutta valiokunta on kuitenkin lisännyt tänne yhden pykälän joka mahdollistaa sen että samalla tavalla kuin yhdistyksissä myöskin henkilöstörahastoissa on mahdollista tietyin rahaston itse sopimin edellytyksin osallistua postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta henkilöstörahaston kokouksiin

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisina